jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun hänen käytössään ovat julkisiin palveluihin perinteisesti kuuluvien oikeussuojakeinojen kuten muistutuksen kantelun ja muutoksenhaun lisäksi myös kuluttajasuojaa koskevat periaatteet

se liittyy eriarvoisuuteen se liittyy köyhyyteen se liittyy hyvin moneen asiaan ja on erittäin hyvä asia että tämä sosiaalinen ulottuvuus nyt siellä tulee

samoin kolmansista maista tulevilla on ihan omat sääntönsä

valtio on siis tukenut kuntia hyvin merkittävästi vaikka samanaikaisesti valtion budjetista noin neljännes katetaan velalla

meillä on käynnistynyt myöskin tällainen työ nyt elikkä meillä on perustettu ihan tällainen työryhmä siihen että me pohdimme maatalousyrittäjien työuran pidentämistä mutta kaiken kaikkiaan heidän työhyvinvointiaan osana tätä meidän työtämme kun pohdimme työhyvinvointia kaikilla aloilla ja myöskin työurien pidentämistä

arvoisa puhemies

perusterveydenhuollon asemaa vahvistetaan muun muassa säätämällä kuntien tehtäväksi sairaanhoitopiirinsä alueella terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tekeminen

kyllä me olemme pistäneet todella kampoihin myöskin sellaisista asioista mitkä näyttävät että on tarjottu että näin pitäisi tehdä mutta me emme ole siihen suostuneet

on hyvinkin monia erilaisia toimia palvelujärjestelmässä mutta sitten myöskin esimerkiksi vanhuspalvelulaissa joka tulee nyt voimaan nimenomaan lähdetään siitä ikäihmisten hyvinvoinnista ja monipuolisesta auttamisesta siinä

meillähän oli helmikuun alussa luonnos täksi laiksi ja sitä voimisteltiin voimisteltiin haara perus haara perus ja ei siitä vaan mitään tullut

kun hoitava lääkäri laittaa rastin ruutuun työkyvytön niin se ei tarkoita sitä että olisi yleensä kaiken kaikkiaan työkyvytön

selvää on että nykyinen talouden taantuma leikkaa merkittävästi myös kuntien saamia verotuloja

totta kai olemme aina sitten joutuneet vähän luupin alle mutta olemme kuitenkin pärjänneet näissäkin kisoissa aika hyvin ja nyt uskon että tämän kevään aikana me olemme paljon paljon viisaampia siitä kun saadaan tämä selvitys valmistettua

puhemies

lakiesityksen mukaan kuntien tulee määritellä palvelusetelin arvo aina asiakkaan kannalta kohtuulliseksi

myös avustusehtojen muuttamista ja avustusten siirtoa koskevat teknisluontoiset päätökset tekisi sosiaali ja terveysministeriön sijasta raha automaattiyhdistys heti lain tultua voimaan

varsinkin r junan koskettamien kaarihan inkoon ja siuntion tapauksessa miniautoliikenteellä eli junaan töitä pystytä edes korvaamaan kohtuullisessa

konkurssilainsäädännön ja yhteisöverotuksen soveltumattomuutta koskevat komission johtopäätökset on otettava huomioon metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevissa laintasoisissa säännöksissä

liittyen nyt sitten teidän kysymykseenne niin todellakin näihin vaihtoehtohoitoihinhan mistä kovasti aina keskustellaan viime kaudella pohdittiin jo tällaista lainsäädäntöä mutta sitten eija laine ovaihtoehtohoitoa

vaikka meillä on yhteisiä eun koordinaatiotoimia ja meillä pitää olla siinä yhteiset pelisäännöt ja ihmisten liikkuvuus on mahdollista me haluamme kuitenkin säätää itse esimerkiksi sosiaaliturvastamme omista asioistamme liittyen köyhyyteen eriarvoisuuteen ja muuhun tällaiseen

kohila on kuitenkin maisuus parantaa taloustilannettaan mikäliset täysimääräisesti käyttäisi kunnilla on mahdollisuus parantaa taloustilannettaan mikäli ne täysimääräisesti käyttäisivät hyväkseen esimerkiksi lain salliman mahdollisuuden kerätä kiinteistöveroa

mutta sitten haluan kiittää tässä myös järjestöjä jotka tekevät erinomaista työtä muun muassa yksinäisyyden helpottamiseksi mutta kyllä siinä tietysti paljon vielä tekemistä on

lakiesityksen mukaan sairaanhoitopiiri vastaa alueensa erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä väestön sekä perusterveydenhuollon tarpeiden mukaan

eduskunta edellyttää että hallitus aloittaa talvivaaran kaivoksen hallitun alasajon turvaten alueen luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin ja varmistaen riittävät resurssit kainuun alueen työllisyydestä huolehtimiseen

asia

esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta avustusten kohdentumiseen yleishyödyllisille sosiaali ja terveysalan järjestöille

nämä asiakasmaksuthan ovat meillä muun muassa sata komiteassa pohdittavana miten esimerkiksi nämä maksukatot joita meillä on tällä hetkellä kolme toisistaan irrallisina kertyvät

tämä menettely vastaa tavoitteiltaan asiakasmaksulakiin sisältyvää asiakasmaksun alentamista koskevaa säännöstä ja mahdollistaa palvelujen käytön asiakkaan varallisuudesta riippumatta

valtion omistajapoliittisten linjausten mukaan valtion maa ja vesiomaisuuden hallinta hoidetaan yhtenä kokonaisuutena valtion kiinteistöstrategian mukaisesti

todella sotaorvot ovat yksi niistä ryhmistä jotka ovat todellakin menettäneet paljon sodan aikana ja se heijastuu heidän elämäänsä koko heidän elämänsä ajan

vaihtoehtohoitojärjestöthän toivoisivat myöskin lainsäädäntöä mutta tällä hetkellä meillä ei suomessa ole oikeastaan määritelty sitä mitä kaikkea niihin kuuluu meillä ei ole rekisteröityjä vaihtoehtohoitojen toteuttajia

muutoksilla pyritään ottamaan huomioon toimintaympäristön haasteet keventämällä valmistelua tehostamalla valvontaa ja reagoimalla nopeammin järjestökentällä tapahtuviin avustustarpeisiin

tänä päivänä on lähetetty tai lähetetään kunnille ja terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille tarkennetut ohjeet siitä miten näitä lääkkeitä tulee määrätä

se on sellainen erittäin tärkeä asia korjata

käytännössä hallitus ohjaa siis matkustajia joukkoliikenteestä yksityisautoilu

tämä on erittäin tärkeänä osana ja tärkeänä meidän agendallamme

meillä on toimeentulotukea jota eläkeläiset voivat hakea ja sitten myöskin sairausvakuutuksen ja kuntoutuksen kautta näitä erilaisia vaihtoehtoja

tämä päätös tarkoitti että ekpn suorat arvopaperiostot kohdistuivat myös euroalueen valtioiden valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten laitosten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin

närhi on saamassa paahteisella seurauksena kiirehtinyt kohtaamaan junaliikennettä kilpailulle ja todennut nehän ja valtion välisen monopolisopimuksen sallivan kilpailun lenkillä liikenteessä millä rataosuuksilla joilla beijar

siitä syystä kun silloin aikoinaan veteraanipoliittista ohjelmaa tehtiin viime kaudella heidät nostettiin sinne myöskin yhdeksi ryhmäksi aivan kuten internoidut aivan kuten nämä sotalapset ja sitten myöskin sotaorvot

asiakkaan valitsemasta palvelumuodosta riippumatta kuntien tulee asianmukaisesti järjestää asiakkaan tarpeita vastaavat lakisääteiset palvelut ja noudattaa hoitoonpääsyä koskevia määräaikoja

vanhuspalveluissa työskentelevä henkilöstö on suomessa hyvin koulutettua ja motivoitunutta mutta selvää on se että ikäihmisten määrän kasvaessa on myös henkilökunnan määrää kyettävä lisäämään kuten on tehtykin

eduskunnan tulee edelleen voida asettaa metsähallitukselle palvelu ja muita toimintavelvoitteita ja tavoitteita jotka voivat koskea myös tytäryhtiöissä harjoitettavaa toimintaa

meillähän on tämä avo ja laitoshoidon välisen raja aidan madaltaminen ja siinä on jo muutoksia tehty elikkä se on parantanut myöskin vanhusten ja pitkäaikaissairaitten asemaa

tämän osto ohjelman käynnistymisen myötä eurojärjestelmä teki suoria arvopaperikauppoja valtion velkakirjojen katettujen joukkolainojen ja omaisuusvakuudellisten arvopapereiden markkinoilla

sillä pyritään ehkäisemään tietysti sitä että näitä komplikaatioita ei tulisi

arvoisa herra puhemies

eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee kaivoksen hallittua alasajoa koskevan suunni telman josta käyvät ilmi työllisyydenhoitoon ja ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset

arvoisa herra puhemies

nimittäin jos saa rokotteen tai hoitaa mahdollisimman hyvissä ajoin joko erilaisilla lääkkeillä tai sitten muuten ja lepää ja niin edelleen

kuten edustaja tietää niin näitä palautuksiahan on aikaisemmin jo tehty mutta nyt on arvioitu sitä pitäisikö sitä palauttaa vielä edelleen ja me otamme erittäin vakavasti eduskunnan toiveen siitä että päätöksiä pitää tehdä nopeasti mutta kuten sanoin meillähän on tämä maksuperustejaosto joka on esittänyt oman kantansa tästä asiasta ja sitä käsitellään nyt sitten myöskin kolmikantakeskusteluissa ja me odotamme sieltä sitä päätöstä

ministeri on huomannut junaliikenteen kilpailun mahdollistava lainsäädäntö olevan valmis maaliskuuhun mennessä jotta uudet ohjataan aloittaa liikennöinnin lakkautetuilla rataosuuksilla kuluneen lopettaa omat

sitten puhujalistaan

me olemme nyt ministeri hyssälän kanssa pohtineet myöskin sitä että me voisimme sitä ikää nostaa että voisi kuntoutusta sen jälkeenkin saada koska meillähän on myöskin pyrkimys siihen että työura pitenisi ja samalla lailla myöskin kuntoutuksen mahdollisuus voisi pidentyä

yhteiskunnan kokonaisetuun on kuuluttava kannattavan liiketoiminnan harjoittamisen ohella että metsähallituksen hallinnassa oleviin alueisiin liittyvät muut yhteiskunnalliset tarpeet tulevat asianmukaisella tavalla huomioon otetuksi

nyt esittelypuheenvuoroihin ja siitä käynnistyy sitten keskustelu

sotaorpojen kohdalla on sillä tavalla iloisia uutisia kerrottavana että heidän liittonsa tekee tätä rekisteriä ja he ovat myöskin anoneet siihen määrärahoja

pidemmällä aikavälillä muutoksista aiheutuva ansiotulojen kasvu suurentaisi eläkkeitä ja eläkemenot kasvaisivat siten että ehdotetut muutokset olisivat pitkän aikavälin eläkemenojen kannalta neutraaleja kustannuksiltaan

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

mutta varsinaisia komplikaatioitten erityisohjeita seurata niitä ei ole erikseen annettu koska se kuuluu hyvään ammattitaitoon ja se on kyllä kaikilla terveydenhuollon henkilöillä

kun osa asiakkaista voi valita palvelusetelillä tuotetut palvelut myös kunnallisen palvelutuotannon paine helpottaa ja palvelut ovat nopeammin saatavilla

valtionosuudet eivät ole niin sanotusti korvamerkittyjä

tieteellisen tutkimuksen erityisvaltionosuusjärjestelmää kehitetään niin että sillä voitaisiin paremmin tukea myös perusterveydenhuollossa tehtävää tieteellistä tutkimusta

tämä on sekava asia ja tässä on niin monia erilaisia direktiivejä ja on aivan ymmärrettävää se että kun sieltä viidakosta tulee uusia direktiivejä aina katsotaan sitten yhtä kerralla

henkilöstön määrän lisäykset ovat jääneet pienemmiksi kuin vanhuspalvelujen henkilöstön lisäämiseen tarkoitetut kuntien valtionosuuksien lisäykset olisivat edellyttäneet

niihin tietysti pyrimme vastaamaan sitten aivan niin kuin he ovat toivoneetkin jotta saataisiin rekisteröinti jotta saataisiin sellainen määrätynlainen tunnus heille

terveydenhuoltolakiesityksessä säädetään ja esitetään sairaanhoitopiirien tehtäväksi sopia erikoissairaanhoidon järjestämisestä erityisvastuualueittain niin että kilpavarustelu ja epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet vältetään

metsähallituksen tulee edelleen ottaa riittävästi huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen metsien meren ja muiden luonnonvarojen hoidolle käytölle ja suojelulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti

arvoisa puhemies

mitä kaikkea sitten siihen tunnukseen liittyy niin he ovat itsekin olleet sitä mieltä että heille ei ole tarpeellista se kaikki mitä yleensä veteraanitunnukseen liittyy

yritystoiminnan syntyminen edellyttää että on yrittäjiksi haluavia ja että yrittäjät voivat luottaa riittävään ja pitkäaikaiseen kysyntään

arvoisa herra puhemies

eduskunta edellyttää että työllisyysmäärärahoja ja starttirahoja on lisättävä riittävästi jotta niiden saatavuus vuoden aikana ei vaarannu

siitä päivästä lähtien ministeriön virkamies on ollut mukana selvittelemässä tätä tilannetta pohtimassa asiantuntijoitten muun muassa reumatologiyhdistysten puheenjohtajan reumakirurgian yhdistyksen puheenjohtajan kanssa sitä mitä suomessa voidaan tehdä jotta me voimme vahvistaa reumahoitoa jatkossa

me olemme tietysti palvelujärjestelmän kautta yrittäneet auttaa siinä tilanteessa kun jää siitä kuntoutustuesta pois mutta olemme sairausvakuutuslain ja kelan kuntoutuskorvausten kanssa hyvässä yhteistyössä ministeri hyssälän kanssa

se on se keino että se hallitaan kokonaisuutena ja päätetään yhdessä mitä me haluamme säilyttää ja miten me sovellamme sitten työperäistä sosiaaliturvaa tässä meidän järjestelmässämme

edustaja heinäluomalle tuli kysymys olkaa hyvä

arvoisa herra puhemies

tässähän meillä juuri on se ristiriita tällä hetkellä meneillänsä elikkä suomihan on sitä mieltä että ei pitäisi maksaa tällaisessa tapauksessa

arvoisa puhemies

mutta he haluavat että tunnustetaan sotaorvot ja se on tarkoitus tehdä heidän toivomallaan tavalla

sen on lisäksi edelleen otettava huomioon luonnon virkistyskäytön ja työllisyyden edistämisen vaatimukset sekä sovitettava yhteen hallinnassaan olevien luonnonvarojen hoito käyttö ja suojelu saamelaisten kotiseutualueella siten että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan sekä poronhoitoalueella siten että poronhoitolaissa säädetyt velvollisuudet täytetään

olen edustaja kallin kanssa erittäin samaa mieltä

meillä on tällainen ohjelmatyö josta on jo vuodenvaihteessa lisää tietoa mitä siellä tapahtuu ja minkälaisia keinoja hallitus esittää nimenomaan osatyökykyisten työn mahdollistamiseksi

me olemme ministeri rehulan kanssa käyneet siitä hyvin monia keskusteluja niin puhelimitse kuin ihan pöydän ääressäkin ja valitettavasti vaikka yhteinen tavoite oli me emme löytäneet siihen ratkaisua

mutta kuitenkin meille on annettu siitä myöskin viesti komissiolta on tullut sitä viestiä että meidän pitäisi ottaa huomioon se muissa maissa tehty työkokemus

on aivan totta aivan kuten edustaja rehula sanoi että kun niitä yksittäisiä sieltä tulee niin sitten on aina vaara että joudutaan tekemään kompromisseja ja se näyttää huonolta suomen näkökulmasta mutta sitä suuremmalla syyllä katson että meidän on nyt tämä eräänlainen perkaus tästä kokonaisuudesta tehtävä

on tärkeää se että on osaavia lääkäreitä ja meillä onneksi suomessa on ja me voimme olla siitä ylpeitä

raideliikenne lappuun kitelän hallituksen säästöpäätöksellä näillä rataosuuksilla ja matkustajien siirtämistä muihin kulkuneuvoihin reittien uudelleenavaaminen tulevaisuudessa on epätodennäköistä ilman merkittävää

tulevaisuudessa tarvitsemme tiiviimmin koordinoidut palvelurakenteet jotta esimerkiksi vanhusten mielenterveyspotilaiden ja päihdepalveluasiakkaiden sekä lasten ja perheiden palvelut voidaan järjestää vaikuttavasti ja kustannuksiltaan hallittavasti

eduskunta edellyttää että hallitus tuo välittömästi työllisyyttä tukevan lisätalousarvion johon sisältyy riittävien työllisyysmäärärahojen lisäksi pidemmällä aikajänteellä talouskasvua ja velkakestävyyttä vahvistava asunto ja perusrakenneinvestointiohjelma

mutta se mitä me olemme nyt sitten tekemässä on että nimenomaan lääkäreitten koulutukseen otetaan tätä vakuutuspuolta ja sitten on tätä jatkuvaa täydennyskoulutusta myöskin

sitten on ihan käynnistynyt juuri tällainen asiantuntijaryhmä joka pohtii sellaista uudenlaista konseptia ihan tällaista kansainvälisestikin huomiota saanutta konseptia siihen miten voidaan tarttua jo ennalta ehkäisevästi osatyökykyisten tilanteeseen

palvelusetelin käyttöönoton arvioidaankin lisäävän nimenomaan pienyrittäjyyttä

se vain olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten

me käymme täällä kansallisesti sitä keskustelua

aivan varmasti me löydämme siitä jonkun ratkaisun mutta kyllä tässä vaan vielä enemmän pitää miettiä mikä on se keino ja mitä me ihan oikeasti haluamme

ja sitten on tärkeää se että ne paperit jotka lähtevät sinne vakuutuslaitokselle päätöksentekoon olisivat mahdollisimman informatiiviset niin että olisi helpompi tehdä niitä päätöksiä eikä niitä tehtäisi väärillä tai liian suppeilla tiedoilla ja tätä nyt halutaan sitten myöskin lisätä samoin kuin myöskin sitä että hoitavaa lääkäriä myös tarvittaessa kuultaisiin

olen aivan samaa mieltä edustajan kanssa siitä että sitä osaamista minkä reuma on kehittänyt sitä ei missään nimessä saa hukata ja aivan varmasti kaikki mahdollisuuksien puitteissa tehtävä työ tehdään

me pidämme kiinni tietenkin siitä mikä meillä on aikoinansa päätetty eli siitä meidän yhteisestä tahdosta elikkä tällaisissa tilanteissa ei maksettaisi

perustuslain mukaan eduskunta hyväksyy valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä liikelaitoksen keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

arvoisa puhemies